jaaha

tässä kolmannessa lisätalousarvioesityksessä tälle vuodelle ehdotetaan että euroopan rahoitusvakausvälineen osakkeiden hankkimiseen osoitetaan määräraha

siltä varalta että tämä hylkäysesitys ei toteudu esitän että perusteluissa sitten aikanaan lausutaan siten kuin valiokunnan mietintöön jätetyssä vastalauseessa todetaan

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti valtioneuvostosta annetun lain muuttamista siten että myös tasavallan presidentti voi kutsua koolle hänen ja hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan yhteiskokouksen

puhjon ehdotusta

miksi emme halua muuttaa perustuslakia siltä osin että presidentin valtaa ollaan nyt merkittävästi vähentämässä ulko ja turvallisuuspolitiikan johtajana

kiitoksia puhemies

mutta kun asiaa tankkaa aikansa niin selviäähän se että kysymys on siitä että luodaan rahoitusjärjestelmä niille maille jotka ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin

meillähän on pitkä kokemus siitä että presidenttien johdolla ja laajan kansalaismielipiteen tuella suomessa on sotien jälkeisinä vuosikymmeninä harjoitettu suomen kannalta erittäin onnistunutta ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

se on varmasti semmoinen suuri periaate jota koko vasemmisto ja jota laajemminkin yleensä suomessa on opittu lähtökohtana pitämään

mitä ongelmaa siinä on ollut

mutta kenelle ollaan solidaarisia

kun näitä lainoituksia ollaan järjestämässä niin ensimmäiseksihän siinä pelastetaan ne pankit jotka ovat isolla korolla rahaa jakaneet ja jäävät sitten odottelemaan että valtiot tulevat väliin

mikä se ongelma on kun presidentti on johtanut ja hallitus on ollut mukana ja kansa on tukenut

mutta se toinen iso kysymys niin kuin tähänkin esitykseen joka tässä lisätalousarviossa on on liitetty on se että lainojen ehdoksi asetetaan kullekin maalle niin kovat ehdot kansan suuntaan että niitä emme voi yksinkertaisesti hyväksyä

pertti salolainen meni viime viikolla jopa niin pitkälle että väitti wikileaksin tietoihin perustuen että amerikkalaiset ovat saaneet tietää esimerkiksi putinin kannoista karjalan palautukseen ennen kuin suomen eduskunta ja sen ulkoasiainvaliokunta

kiristetään suorastaan tekemään äärikovia toimia ja ne johtavat tietenkin ensinnäkin siihen että leikataan huono osaisilta nimenomaan siltä suunnalta etuuksia

tähän voi tietenkin todeta että taitavat suomalaiset kaikki tietää mikä on venäläisten kanta karjalan palautukseen mutta ehkä herra suurlähettiläänä pitkän aikaa olleelle tämä venäläisten kanta ei ollut ihan niin selvä

se on väärin jo sinänsä mutta siinähän syntyy myös kysymys siitä miten ne maat toipuvat joilla on jo muutoinkin vaikeuksia ja joilta sitten ostovoima leikataan alas

esimerkiksi ulkoasiainvaliokunta on tavannut nykyisen rouva presidentin kaksi kertaa vuodessa ja muulloinkin valiokunnassa on aina voitu kuulla presidentin kansliaa jos siihen on ollut halua

virtaselle sanoisin yleisradion isommasta roolista suomessa sen että ei kaupallinen mediatoiminta tule koskaan palvelemaan kattavasti

samaten myöskin ulkoministeriön puolelta on informaatiovelvollisuus ja mahdollisuus

ne palvelut joihin ihmisillä on tarvetta eri elämänaloilla ja varsinkin alueellinen palvelu ovat jääneet kokonaan yleisradion varaan alueradiot alue tvt

joo hän on rkpn asiantuntija ja kokoomuksen rahoittaja jos oikein muistan pankkinsa konserninsa kautta

mutta se perustilanne olisi kyllä perussuomalaisissakin hyvä huomata että ei täällä tähän kansainväliseen vyörytykseen mediapuolella ole muuta todellista vastinetta vas tauksen antajaa suomalaisen kulttuurin ja tiedon tarpeen osalta kuin yleisradio

kyllä se siellä taustalla on

isoja linjoja kun päätetään niin nyt se on presidentin pääministerin eduskunnan kolmen päättäjän käsissä ja tätä järjestelmää kannattaa säilyttää ja varjella

wahlroos on sikäli huono tukien kritisoija että hän itse tiettävästi saa aika isoa eun maataloustukea ja ottaa sitä vastaan kiittäen ja kumartaen

mutta yhtä kaikki ne ehdot joita vaikeuksiin joutuneille eu maille asetetaan ovat semmoisia ettei niitä vasemmistolainen voi hyväksyä niin kovia ehtoja

mutta kyllä kokoomus tuntuu olevan vahvasti natoon menemisen kannalla ja kokee ongelmaksi sen että meillä on kansanvaalilla valittu presidentti joka ei tätä linjaa tue ja on ollut jopa sen este näin sanoisin viimeisten vuosien aikana

tässä oli eduskunnan puhemiehen aika mielenkiintoista pohdiskelua viime viikon lehdissä siitä kuka tässä loppujen lopuksi vei ja ketä vietiin

ei se muusta nouse

siinähän on se mahdollisuus että seuraavakin presidentti on nato jäsenyyden osalta kielteinen ja se on silloin niin tässä nykyisessä vielä voimassa olevassa järjestelmässä että presidentti sanoo viimeisen sanan ei yksin mutta viimeisen sanan

junat myöhästyvät kun lunta sataa sähköt katkeavat kun lunta sataa suomessa jossa talvi on tiettävästi ollut luminen muutaman tuhannen vuotta nyt ainakin

perustuslain muutosesityksessähän on tietenkin tämä niin sanottu parlamentaarinen lisä mutta kaikki tässä salissa tietävät että jos tulee sellainen tilanne että pääministeri lähtee ajamaan jotain ratkaisua ei pääse yhteisymmärrykseen siitä presidentin kanssa ja asia tulee eduskunnan ratkaistavaksi niin täältä löytyy aina hallituspuolueiden tuki pääministerille

kyllähän tässä kysymys on siitä että ensinnäkin näitä työntekijöitä näissä yhtiöissä on vähennetty niin minimiin että ne hommat eivät senkään takia ajoissa hoidu

arvoisa puhemies

eilen omalle väelle puhuessanne te olette hehkuttanut sitä että liettuan ja viron tie on meidän tiemme eli rajuja leikkauksia sosiaalietuuksiin jopa palkkojen alennuksia työttömyyden rajua kasvua tasaveroa

arvaan että nämä ovat teidän haaveitanne mutta sehän tarkoittaisi sitä että työttömyys räjähtäisi käsiin tässä maassa jos lähdetään tälle elvytyksestä irtoamisen tielle ja jos tämä tasa arvoajattelu hylätään

miten meni esimerkiksi viimeiseen taistoon lähtö tuolla brysselissä jonne valtiovarainministeri oli menossa ja josta hän oli informoimassa valiokuntaa

kenen kanssa te aiotte tämmöisiä ohjelmia viedä läpi vai meinaatteko te ottaa ihan enemmistön seuraavaan eduskuntaan joka näitten ongelmien kanssa on tekemisissä

minä myöskin haluan kuulla tämän vastauksen ennen kuin jatkamme keskustelua

onko kokoomus jo näin voimansa tunnossa että se lähtee vain romuttamaan tätä hommaa koska en minä osaa pitää tämmöisiä leikkaushankkeita oikeina kun meillä on jo muutoinkin liian isot erot ihmisten välillä

lähteekö eu kulkeutumaan liittovaltion tietä yhä voimakkaammin vai mennäänkö sitä jossain toisessa vaikkapa edes tässä nykyisessä meiningissä eteenpäin

arvoisa puhemies

minun käsitykseni on kyllä se että te ette vaivautuneet saliin siksi että täällä käydään nyt tulevista vuosista valtiontalouden osalta näennäiskeskustelua

ei valtiovarainministerillä ollut tietoa edes siitä mitä siellä tullaan päättämään vaikka puhutaan eläkeiän nostamisista ja perustuslakiin tehtävistä muutoksista paljonko velkaa saa ottaa verojen harmonisoinnista ja niin edelleen

todellista keskustelua käydään salin ulkopuolella

siellä sailas siellä ek siellä teidän suuri rahallinen tukijanne wahlroos siellä imft olihan se wahlroos kyllä rkpnkin pääneuvonantajia siellä käydään sitä todellista tulevien vuosien keskustelua

tosin täytyy sanoa että katainen on ollut hyvin avomielinen niin pitkälle kuin se varmaan on ikinä ollut mahdollista mutta tällä kertaa näkyi tämä tilanne ettei hän itsekään tiennyt mitä hän menee päättämään

sieltä kuuluu selvästi tämmöinen leikkausviikatteen hionta ja te tiedätte että näin tätä peliä on suunniteltukin

tämä on yksi syy miksi esimerkiksi minä olen ollut sitä mieltä että presidentin pitäisi voida osallistua myös eu kokouksiin sillä tämmöisissä tilanteissa joissa siellä nytkin ollaan olisi oikein hyvä kun siellä olisi kaksi suomalaista korkeaa päättäjää yhdessä pähkäämässä mikä meille sopii ja mikä ei missä pitää sanoa ei sitten loppujen lopuksi vaikka se olisi kuinka kova paikka

mutta kun te puhutte ettei leikata tänä vuonna ennen vaaleja tänä vuonna yli miljoonalta suomalaiselta putoaa reaalitulo pääosalta eläkeläisiä kaikilta työttömiltä ja opiskelijoilta koska ei tullut verohelpotusta vuoden alussa näille porukoille eikä tullut indeksikorotusta

nyt järjestelmää muutetaan ja en minä löydä tästä mitään muuta selitystä tähän hommaan kuin sen että nyt halutaan se oikotie ohi presidentin toisenlaiseen ulkopoliittiseen ja ulko ja turvallisuuspoliittiseen menoon

teidän oma verotuksennehan kevenee merkittävästi isoista tuloistanne

pikkusielu koska näyttää siltä se vaan on

arvoisa puhemies

eilen kun puhuttiin perusturvasta totesin omana näkemyksenäni että perusturva suomessa on jäänyt orpolapsen asemaan

miksi menitte kuittaamaan koska siitä seuraa se että jatkossa nämä kermankuorijat ottavat nämä helsingin seudun keskustat tai rovaniemen keskustan kemin keskustan ja haja asutusalueet jäävät itellalle jolle ainoana jää yleispalveluvelvoite

uusliberalismin vahvistumisen myötä uusliberalismi ajaa valtiota alas on vähennetty myös valtion vastuuta työllistämisestä

joko se että kaikille määrätään se yleispalveluvelvoite koko maassa silloin kilpailu on reilua mutta jos se tulee vaan itellalle niin sitten on teidän käännyttävä tuonne kataisen puoleen ja muutama sata miljoonaa euroa tarvitaan että maaseudullakin posti kulkee

arvoisa puhemies

en ole koskaan ymmärtänyt että kun joutuu työttömäksi miksi pitää olla tulottomana todistaa että selviää hengissä rahattakin

samalla lailla voi todeta että myös vuokralaiset ovat laajasti ottaen olleet jo pitkään jonkinlainen hylätty kansanosa jonka asioista ei juurikaan välitellä ja jonka kohtalo jää markkinavoimien armoille

siellä työministeriössä ed

muutama sata miljoonaa on kyseessä ja siitä ratkotaan juuri nyt tässä postilaissa miten tässä lopulta käy ja tulevatko maaseudulla palvelut olemaan kunnolliset

rehula paikalla eksperttinä niin mihin teidän mielestänne perustuvat tämmöiset omavastuuajat ja esimerkiksi opiskelijoiden tapauksessa tämmöiset jättimäiset omavastuuajat

tähän vaikuttaa varmasti se että pääosa sekä valtiollisista päättäjistä että kuntapäättäjistä asuu itse omistusasunnoissa ja vuokralaisten huolet ovat kaukaisia

ykn suurlähettiläänämme ollut keijo korhonen kirjoittaa lähettilään päiväkirjassa että kaikki tuskailevat ykta kaikki kritisoivat ykta kaikki arvostelevat ykta myös siellä toimivat mutta sitten lopputulos on aina se että jos ykta ei olisi niin se pitäisi perustaa

luulen että tämäkin vaikuttaa tähän vuokralaisten hankalaan asemaan ja jonkinlaisen unohduksiin joutumisen kohtaloon

katseella seuraatte kun työttömyys lisääntyy ja yleisiä vetoomuksia esitätte että työllistäkää hyvät ihmiset siellä yrityksissä ja muualla

tilanne on nyt sitten se vuokralaisten osalta että vuokrat nousevat kautta maan ja tämä on tietenkin semmoinen kysymys jota päätöstasolla ja myös ministeriössä täytyy ruveta varmasti paljon enemmän miettimään

helsingin seudulla ja muutamissa muissa kasvukeskuksissa vuokria nostaa kova muuttoliike ja aivan varmaa on että jos aluepolitiikkaa ei maanlaajuisesti palauteta niin näillä seuduilla vuokra asuntojen osalta eikä asuntojen hintojenkaan osalta koskaan ei saada semmoista tilannetta että hinnat ja vuokrat eivät nousisi

siellä ovat kuitenkin nämä suuret eu maat ranska ja britannia turvaneuvostossa ja varmasti vetävät omaa linjaansa silloin kun ihan tiukka paikka tulee

muuten tilanne näillä seuduilla on vaikea jatkossakin niille jotka koettavat kohtuuhintaista vuokra asuntoa löytää tai ovat hankkimassa omistusasuntoa

tietenkin pääkaupunkiseudulla vaikuttaa tähän vuokra asuntotilanteen hankaloitumiseen se että näyttää noitten tilastojen mukaan olevan niin että vuokra asuntojen tuotanto on pääkaupunkiseudulla suurin piirtein romahtanut

ne ovat olleet prosenttipohjaisia joten isotuloiset ovat niistä euroina hyötyneet paljon enemmän kuin pienituloiset joista pääosa on sitten jäänyt kokonaan näitä verohelpotuksia vaille kuten työttömät perusjoukko eli työmarkkinatuella olevat tai olemattoman pientä ansiosidonnaista saavat

arvoisa puhemies

kyllä meillä on tarvetta suomen yk politiikan vahvaan harjoittamiseen ja kyllähän sitä tehdään mutta yksi asia tässä mättää ja se on se että ei ole saatu tätä yklle annettua kehitysaputason nostoa aikaiseksi

tässä kirjassa sanotaan että myös koulutuksessa olevien määrä putoaa viime vuoteen verrattuna jopa lähes tuhannella

aina ollaan jäljessä